me tarvitsemme ilmastopolitiikassa mukana pysyäksemme ja näihin tavoitteisiin vastaamiseksi paljon nopeampia toimenpiteitä kuin mihin me pystymme näillä massiivisilla ydinvoimaratkaisuilla pääsemään joita täällä nyt käsittelemme

ja haluan lainata erästä asiantuntijaa tuolta ympäristövaliokunnan kokouksesta kun hän totesi että valitettavasti uusiutuvien energialähteiden aktiivisen kehittämisen osalta suomesta puuttuu sellainen hype joka monissa muissa maissa tällä hetkellä on päällä ja näin ollen myöskin nämä markkinat hakeutuvat tietoisesti muualle

tämä energiamurros jossa siis koko maailma etsii nyt vastauksia ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi edellyttää myöskin satsauksia kestävän teknologian kilpailukyvyn turvaamiseksi ja myös tämän ympäristövaliokunta on omassa lausunnossaan nostanut esille

tarvitaan tukea sille että voi syntyä vahva kotimarkkina josta voidaan ponnistaa sitten eteenpäin kansainvälisille markkinoille

energiatehokkuustoimien tehokas toteutuminen on asia joka meidän on tehtävä joka tapauksessa

nyt jää vain kysymys siitä minne ne ovat unohtuneet tästä kokonaisuudesta koska se on ollut ilmeisesti se joustomomentti kun näitä kulutusarvioita on viime kädessä hinattu ylöspäin että jostakin on tarvittu tätä joustoa ja se on ilmeisesti sitten valitettavasti ollut tämä energiatehokkuustoimenpiteiden määrä

lisäksi ympäristövaliokunnan enemmistö lausunnossaan on nostanut esille sen että näin talven sähköntuotanto oli tuo

avoimet sähkömarkkinat ovat luonteeltaan sellaiset että ei ole mekanismia jolla tuo tuonti venäjältä voidaan estää vaikka rakentaisimmekin massiivisesti nyt ehdotetulla tavalla lisää ydinvoimaa

eli kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies tässä lyhyessä ajassa totean että ympäristövaliokunnan enemmistön linja oli energiatehokkuuteen uusiutuvaan energiaan satsaaminen mahdollisten kulutushuippujen leikkaaminen kysyntäjoustoilla

ei pidä sitoa energiarakennetta käytännössä näillä tällä viikolla tehtävillä päätöksillä vuosisadan loppuun saakka